mutta tämä perustelu kyllä hiukan ontuu kun sitten verrataan näitä rahamääriä mitä tähän ollaan ohjaamassa

tutkimuslaitoksen mukaan myös rangaistuskäytännöissä ja tuomioistuinten antamissa rangaistusten perusteluissa on suurta vaihtelua maan eri osissa

nimittäin tähänkin asti tätä pieniläpimittaista energiapuuta siis ylipäätään kemera puuta on kyllä liikkunut

arvoisa puhemies

hallinnon sijaan tulisi entistä enemmän keskittyä toimintaan ja kenttätyön rahoittamiseen

ylen mot ohjelman mukaan peräti kolmannes hovioikeuden raiskaustuomioista on ehdollisia

vilkuna ihan käsittämättömällä tavalla syytti kokoomusta asettumisesta vahvemman puolelle aina kuten hän sanatarkasti totesi

hän puhui kyllä tuottajaorganisaatioista jotka minun mielestäni siis nimenomaan minun mielestäni ovat juuri se tapa millä voidaan heikompaa osapuolta äänistä tuottajaosapuolta ole voidaan edes jonkun verran heikomman osapuolen eli sen tuottajaosapuolen asemaa turvata neuvottelutilanteissa ja nimenomaan edunvalvontatilanteessa sen vahvemman elikkä alkutuottajalta tuotteita ostavan tahon kanssa

esimerkiksi ikääntyvät poliisit ja palomiehet olisivat arvokas paikallistuntemuksen omaava resurssi joka nyt jää täysin hyödyntämättä

päinvastoin nyt puhutaan poliisien ja palomiesten eläkeiän nostosta

tänään aiemmin käsiteltiin neljättä lisätalousarviota

suurimmat tuomion alennukset ovat niitä joissa käräjäoikeuden ehdoton vankeustuomio on muuttunut hovioikeudessa ehdolliseksi vaikka raiskaussyytteet ovat sinänsä säilyneet ennallaan

olen sikäli hiukan pettynyt kun olemme ed

tähän liittyy muutamia semmoisia yksityiskohtia mitkä nyt edellä käytetyissä puheenvuoroissa erityisesti ed

korjattavaa on paljon rangaistuskäytännöissä ja siinä miten oikeuslaitos lakia tulkitsee ja millaisia rangaistuksia vakavista rikoksista määrätään

pulliaisen puheenvuorossa nostettiin esiin kuten se minkä ihmeen takia nyt valtion metsiin pitää ulottaa tämä tuki

sen mukaan monet tavallisina raiskauksina ja lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tuomitut teot olisi pitänyt tuomita törkeinä

toisaalta me ulotamme tämän tuen piirin nyt valtion metsiin kuntien seurakuntien ja myöskin metsäyhtiöitten metsiin

miksi rajataan sitten kuitenkin tuensaajien ulkopuolelle tällaiset yrittäjät joita suomessa on varmasti enemmän kuin tuhat

jotta voidaan varmistaa ankarammat rangaistukset väkivalta ja seksuaalirikoksista on rikoslain alhaisimpia rangaistusasteikkoja korotettava

arvoisa herra puhemies

pidämme kaikki arvokkaana arvostamme sitä että kuntaministeri on täällä eduskunnassa nyt paikalla kun tätä keskustelua käydään

he hoitavat kimpassa tämmöisen lämpölaitoksen ja ottavat suuren osan tästä energiapuusta omista metsistään

kuntarakenteita pengotaan nyt syvältä sillä emme enää pysty nykymenolla rahoittamaan hyvinvointivaltion menoja

herra puhemies

tämän lakiehdotuksen tarkoituksena mikäli olen nyt oikein ymmärtänyt tämän sisällön on rajata tällaiset yrittäjät jotka omista metsistään keräävät suuren osan tästä energiapuusta on tarkoitus rajata tällaiset yrittäjät tuensaajien ulkopuolelle

kuten täällä salissa aiemmin käyty keskustelu osoittaa on selkämeren kansallispuiston rajaukseksi tehty hallituksen esitys varsin ristiriitainen

historiallinen energiapaketti joka nyt on eduskunnan käsittelyssä koostuu sekä uusiutuvasta energiasta että ydinvoimasta

onko todellakin tarkoitettu näin vai sisältyykö tähän esitykseen nyt tältä osin vain joku lapsus mikä tietysti voidaan täällä eduskunnassa sitten korjata

voidaan yhtä hyvin kysyä niitä konkreettisia hyötyjä ja lisäarvoja joita saavutettaisiin ulottamalla selkämeren kansallispuisto saaristomereen kuuluvaan vakka suomeen

lisävelanotolla luomme lisää epätasapainoa julkiseen talouteen

ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja myös huoltovarmuuden näkökulmasta on energiapäätöksiä vastaan kohdistettua kritiikkiä vaikea hyväksyä sillä on aivan selvää ettei euroopan komission suomelle asettamia päästöjen vähentämistavoitteita sekä uusiutuvan energian edistämistavoitteita tai energiankäytön tehostamistavoitteita ole mahdollista saavuttaa ilman nyt tehtäviä ilmasto ja energiapoliittisia toimenpiteitä

saaristomeren merialueen luontoarvot ja eliöstöt on jo turvattu ja suojeltu aiemmin tehdyillä suojelutoimilla

valmistelussa olisi pitänyt verrata jo olemassa olevan kalastuspuiston tuottamia todellisia vaikutuksia ja merkitystä luonnolle lakiehdotuksessa ainoastaan oletettuihin kansallispuiston mahdollisesti tuottamiin vaikutuksiin

vakka suomessa on vuosien ajan mietitty kokonaisvaltaisesti koko meren kaavaa merialueiden käyttöä ja sen merialueen suojelua

kuten penttiläkin totesi tosiasia on että hallitus ei ole leikannut vielä mitään

se on ainoastaan onnistunut hieman hidastamaan menojen kasvua

vakkasuomalaiset ovat osallistuneet ja sitoutuneet hinku hankkeeseen ja näyttäneet itse pystyvänsä vaikuttamaan päästöihin ja luonnon sekä ympäristönsuojeluun

on aivan oikeutettua sanoa että hallituksen vaihtoehdot ovat joko myöntää että fifty fifty periaatetta ei ole koskaan sovellettu tai sen on tehtävä nyt kaikki tulevat sopeutustoimet menojen leikkauksina

kasvu aiheutuisi pitkälti energiantuotannon ja teollisuuden päästöistä

kaikki varsinaissuomalaiset lausunnonantajat kunnat maakuntaliitto ely keskus sekä esimerkiksi mtk tyrmäävät hankkeen

eun päästökauppadirektiivin avulla nämä lisäykset pääasiassa toteutetaan mutta myös lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä

tutkimukset ovat osoittaneet että joko voimme pitää kiinni nykyisestä mallista jossa kunnat vastaavat palveluiden tarjoamisesta ja näin kasvatamme kuntakokoa tai sitten voimme keventää kuntien raskasta palveluvastuuta nykyisestä hyvin merkittävästi

yksimielisestä vastustuksesta ja palautteesta huolimatta hallituksen esityksessä ei juuri laisinkaan oteta huomioon varsinaissuomalaisten yksimielisiä vaatimuksia

valtioneuvoston ydinvoimapäätökset vahvistavat suomen teollisuuden kilpailukykyä ja siten tukevat taloudellista kasvua työllisyyttä ja hyvinvointia

julkisen sektorin laihdutuskuuri on aloitettava lainsäädännön keventämisellä siten että sääntelyä ja kaikenlaista kansalaisten holhoamista ja vahtimista vähennetään nykyisestä reippaasti

on käytettävä kaikki keinot erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa joilla suomeen voidaan saada investointeja ja työpaikkoja

on hienoa että tehtyjen ydinvoimapäätösten myötä pääsemme vihdoin eroon venäjältä tuodusta ydinsähköstä sekä voimme korvata käytöstä poistuvia fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia

kuntien pakkoliitosten sijaan mielestäni asiansa hyvin hoitaneiden pientenkin kuntien tulisi saada itse päättää yhdistymisestään

päätökset tukevat suomen ilmasto ja energiastrategiaa jossa tavoitteena on lisätä sähköntuotantokapasiteettia siten että sähkön tarve pystytään tuottamaan kaikissa tilanteissa omilla voimalaitoksilla

näin ollen hallituksen esitys selkämeren kansallispuiston perustamisesta on jyrkässä ristiriidassa jo aiemmin tehtyjen päätösten kanssa

kunnat joissa on jo vuosikymmenten aikana syntynyt samanlaiset toimintatavat löytävät helposti nimittäin todella helposti yhteiset ratkaisut

vanha viisaus parempi hiukan yli kuin vajaa on nyt mitä parhaimmillaan tässä asiassa

ydinvoiman lisärakentamiselle on suomessa todella hyvät edellytykset koska maassamme on kolmen vuosikymmenen ajalta hyvät kokemukset ydinvoimalaitosten käytöstä

jos pienet kunnat joilla talous on kunnossa haluavat jatkossakin pysyä perustuslain antaman oikeuden pohjalta itsenäisinä mutta jatkaa yhteistyötä naapurien kanssa senkin tulisi olla mielestäni mahdollista

kansallispuiston perustamisen myötä samalla ympäristöministeriölle tulisi laajat asetuksenantovaltuudet

suomessa on korkeatasoista ydinenergia alan osaamista ja laitosten rakentamisessa ja käytössä noudatetaan tarkkaa turvallisuuskulttuuria

ydinenergia alan lainsäädäntö viranomaisvalvonta ja infrastruktuuri ovat kansainvälistä huippua ydinjätteiden loppusijoitus mukaan lukien

kalastus ja metsästysasioiden päätäntävallan siirtäminen pois kalatalousviranomaisilta lisää vakkasuomalaisten huolta

kalastuspuisto toimintamallissa elinkeinoa kehitetään myös tulevaisuudessa eikä pelkästään säilytetä nykyisellään kuten hallituksen esityksessä kirjataan

yhdessä ydinvoiman lisärakentamisen kanssa on aivan keskeistä lisätä myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja ravinteiden kierrätykseen perustuvien elinkeinojen toiminta alue on nimenomaan maaseudulla

nykyinen suojelun taso alueella on riittävä ja mitään lisähyötyä kansallispuiston perustamisesta ei tulla saamaan

olisi otettava tällaisen varovaisen etenemisen sijasta nyt jos kerran uudistuksia tehdään pitkä harppaus eteenpäin ja katsottava kokonaisuutta kirkkain linssein

herra puhemies

selkämeren kansallispuiston perustamisen perustelut muun muassa merenalaisten ekosysteemien säilymisellä ja ilmastonmuutoksen tutkimusmahdollisuuksilla ovat vailla todellista pohjaa

yksinkertainen ja järkevä malli mielestäni toteutuisi jos erikoissairaanhoito siirrettäisiin kokonaan valtion hoidettavaksi ja peruspalvelut jäisivät vahvojen peruskuntien hoidettaviksi

hallituksen ohjelmassa korostetaan demokratian vaalimista ja kansalaismielipiteen huomioon ottamista päätöksenteossa

myös lämpöpumppujen yleistyminen tulee olemaan merkittävää ja nimenomaan lämpöpumppujen yleistyessä myöskin perusvoimaa sähköä ja ydinvoimasähköä tarvitaan

tämän lakiehdotuksen valmistelun yhteydessä kaikkien paikallisten toimijoiden kuntien ja kansalaisten palautteet on jätetty tyystin huomioon ottamatta

ministeri lehtomäeltä jäi kuitenkin selkämeren kansallispuistoa koskevan lähetekeskustelun aikana kertomatta se että kalastajat ovat täysin yksimielisesti näissä keskusteluissa tyrmänneet kansallispuiston perustamisen

ensinnäkin on ollut hyvin vaikeaa puuttua siihen koska juuri mitään näkyvyyttä valmistelutyöhön ei ole ollut

mitään aluetta ei pakoteta liittymään kansallispuistoon mutta liittymismahdollisuutta joko nyt tai myöhemmin ei myöskään rajata pois

arvoisa herra puhemies

eduskunta on vuosi vuodelta ilmaissut huolensa erityisesti poliisin määrärahatason riittämättömyyteen ja nimenomaan suhteessa näihin kasvaviin poliisin toimintamenoihin

rinnakkaislakiehdotukseni sisältö on että hallituksen esitystä muutetaan täällä eduskunnassa vastaamaan ministeri lehtomäen vuosi sitten antamaa lupausta että mitään aluetta ei pakoteta liittymään kansallispuistoon

selkämeren kansallispuiston alue rajataan koskemaan vain selkämeren aluetta ja sen eteläraja kulkisi näin linjalla rihtniemisantakari

samalla mahdollistetaan tämänkin kansallispuiston osalta sen alkuperäinen tarkoitus ilman että tarvittaisiin erikoisia poikkeuksia normaalista kansallispuistolainsäädännöstä kuten tähän hallituksen esitykseen nyt on sisällytetty

ministerin maatalous metsä maaseutu ja yrittäjyyspolitiikka on ollut myönteistä ja jälleen kerran maa ja metsätalousministeriö teki kelvollisen budjettiesityksen vaikkakin valtiovarainministeriö valitettavasti sitä jonkin verran invalidisoi

myös eun kanssa on tänä vuonna onnistuttu neuvottelemaan historiallinen maatalousohjelma jolla maatalouden peruslinjat ovat selvillä nyt seitsemäksi vuodeksi eteenpäin

valiokunnassa korostamme myös sitä että liikenteen valvontaan mukaan lukien raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan yhteydessä tehtävään rikollisuuden torjuntaan käytettävät resurssit on turvattava

vaikka eun maatalousbudjetti on pienissä erissä vaikkei eun suomelle tuleva maatalousbudjetti on pieni säilyy suomen eulta maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen saama rahoitus jokseenkin nykyisellä tasolla

arvoisa puhemies

suurin ongelma nyt on varmasti määrärahat

myös hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus jatkuu

täällä on vuosikaudet puhuttu kemera rahoista

hätäkeskusten kehittäminen suuriksi yksiköiksi on mielestäni ollut virhe

eli ongelma ei ole nytkään ollut tämän nykyisen rahoituslain voimassa ollessa niin ei ole oulussa ei ongelma jolle on se etteikö puuta liikkuisi ettei kemera puuta hakattaisi vaan ongelma on ollut rahoituksessa

toteutettu hätäkeskusuudistus toi paljon suoraa palautetta kansalaisilta hätäkeskuspalveluiden puutteista

esimerkiksi tämä viljelyn monipuolistamisen tukiehto

myös oikeuskansleri joutui pyytämään selvitystä hätäkeskusten toimintakyvystä ja niin ikään eduskunta otti tiukan kannan hätäkeskusongelmien ratkaisemiseksi

nyt tämä ongelma tulee vielä pahenemaan koska tuensaajien piiri laajenee nyt huomattavasti ja määrärahat eivät kuitenkaan niin merkittävästi tule lisääntymään

täytyy todeta vain kun näin on nyt tapahtumassa että meidän pitäisi täällä eduskunnassa valiokunnassa saada jollain lailla tämä enää elää tai nainen kun mahtava mahdollisuus torjuttua ettei sitten seuraavalla vaalikaudella ja seuraavista talousarvioista päätettäessä näitä määrärahoja entisestään leikattaisi

käynnissä oleva uudistus keskittää jo entuudestaan alueelliset hätäkeskukset yhä suurempiin yksiköihin kuuteen suureen yksikköön

arvoisa puhemies